on varmaan ihan totta kuten edustaja myller totesi että kyllä euroopan unionissa pystyy vaikuttamaan ja niinhän se on meille näkynyt sitten tuolla valiokunnissa

te olitte itse silloin hallituksessa esimerkiksi ja hyväksyitte yhteisöveron alennuksen ja nyt veli piirainen täällä todistaa että ei sillä ole ollut niitä vaikutuksia mitä on toivottu

hallinnon tulee olla osa tuotosta

maa ja metsätalousvaliokunta on muun muassa eu selonteon yhteydessä todennut että sääntelyn tulee tuottaa selkeää lisäarvoa maa ja metsätalouteen myös elintarviketuotantoon

tässä yhteydessä haluaisin nyt esittää kysymyksen ministerille sitten henkilöstön jaksamisesta

kun meillä on konkretisoitunut tämmöinen poukkoileva politiikka tiettyjen asioitten suhteen vaikkapa biopolttoaineitten suhteen niin joku on arvovallallaan saanut ne aikaan

arvoisa puhemies

täytyy muistaa että niin tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö perussuomalaisten vastalauseineen kuin myös varjobudjetit ovat kokonaisuuksia joilla nimenomaan näitten pakettien kautta mitä olemme esittäneet olemme pyrkineet lisäämään kotimaista työtä ja työllistämistä aivan varmasti emmekä nimenomaisesti heikentämään sosiaalietuuksia

metsätalous myös yksityismetsätalous on monialaisen yrittäjyysketjun alku

tai kun puhutaan iluc tai lulucf sektorista tai res direktiivistä niin kyllä joku ihan toden totta ne on vaikutuksellaan saanut aikaan

tätä on tuettava emmekä saa tällekään laittaa kotikutoisia esteitä mitä hivenen pelkään että uudessa metsälaissa on jonkin verran jo tullut lisää

ruotsissa on kevyempi ja sidosryhmät huomioon ottavampi ympäristölainsäädäntö ja kuitenkin suojelemme samaa rajajokea pohjoisessa samaa itämerta samaa perämerta

mutta olemmeko me suomalaiset siinä riittävästi mukana tästähän on kysymys

toisekseen periaatteessa jokaisessa budjetissa hallitus on joutunut leikkaamaan joitakin etuisuuksia

yhä suurempi osa metsänomistajista löytyy kaupungeista ja metsänomistus on pirstaloitunut elikkä metsälöitten yhdistämiseen ja sukupolvenvaihdoksiin on saatava vauhditusta helpotusta vaikkapa sitten niin kuin täällä on esitetty onko se maatalouden sukupolvenvaihdoksen tapaan tehtävä metsätilan sukupolvenvaihdos tai jotain muuta

me emme ole luonnonsuojelun kannalta muuttaneet yhtään mitään mutta oman elinkeinoelämämme kannalta olemme aiheuttaneet yhden tuotantomuodon siirtymisen vain toiseen maahan ja se on meidän kansantaloudestamme pois

vielä kolmas asia

edustaja myllykoski hallituksessa ollessanne ette myöskään ole puuttuneet siihen mitä euroopan unionin talousalueella ja euroalueella tapahtuu ja me tiedämme ihan tarkkaan maa ja metsätalousvaliokunnan jäseninä mitä kallista byrokratiaa sieltä on tulossa

mutta minä toivon että se viesti mikä maa ja metsätalousvaliokunnasta on lähtenyt nyt liikkeelle muun muassa tämän metsäattasean perustamisen muodossa parantaisi sitten semmoista tietynlaista pitkäjänteistä kehitystä koska se vaikuttaa suomessakin investointeihin ja ihan tähän itse sekä

meidän tulisi myös kiinnittää entistä enemmän huomiota hoitokalastukseen ja haluan puhua nimenomaan hoitokalastuksesta ja sen merkityksestä sisävesien kunnostamisessa ja kotitarvekalastuksen edellytysten turvaamisesta sillä kotitarvekalastus on monelle tärkeä osa jokapäiväistä ateriaa

meillä on kohtalaisen kattava sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntö joten täydentävänä säädäntönä tämä tarkentanee sitten nimenomaan vanhusten tilannetta

aiotaanko kiinnittää huomiota jatkossa myös siihen miten todennetaan nämä alaikäiset hakijat joista olemme kuulleet että kaikki eivät niin alaikäisiä ole olleetkaan kuin on annettu ymmärtää

olisin toivonut kyllä näkyvämpää roolia vasemmistoliitolta hallituksessa tämän järjettömän eu talouden jopa väärinkäytösten korjaamisessa tai mitä me olemme ottaneet esille myöskin nämä jäsenmaksujen helpotukset

kiitoksia siitä että tässä jo etusivulla on otettu kantaa ikääntyneiden avioparien mahdollisuuteen vanheta ja elää yhdessä

lähtö

sitten vielä kysymys kotoutumisesta ja tutkintojen tunnustamisesta näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä ja näin ollen pakolaisten tai toissijaista suojelua saavien mahdollisuuksista työllistyä

meillä on ollut jo aivan liikaa esimerkkejä monen vuoden ajan siitä että avioparit ovat joutuneet erilleen elämänsä loppuvaiheessa

no tuskin tämä voi olla paljoakaan muuta kuin fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymistä teollistumista ja metsä ei ole fossiilinen polttoaine vaan biomassat ovat uusiutuvia

aivan kuten maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja totesi ruokakaupan tase on tällä hetkellä miljardeja negatiivinen ja se kehitys ei saa jatkua

itse ajattelisin kuntapäättäjänä jopa niin että olisiko näitten hyvä toimia suoraan kunnan ja kaupunginhallitusten alaisina jaostoina jotka tietenkin jalkautuvat koteihin ja hoitolaitoksiin kokoustamaan

vaikka nyt maa ja metsätalousministeri sanoi että energia asiat eivät hänen rooteliinsa kuulukaan niin minusta on erittäin tärkeää että kun me puhumme metsäpolitiikasta me puhumme myöskin metsien energiakäytöstä

jos esimerkiksi rikkidirektiivin kustannukset vyörytetään sitten elintarvikkeiden hintoihin meillä on paljon eettisempää siis itseämmekin kohtaan hoitaa oma elintarviketuotantomme huolellisesti

mitä edustaja mäkisalo ropponen ja edustaja kuusisto ottivat esille koulutuksesta se on äärimmäisen tärkeää koko vanhussektorilla kun näitä asioita ruvetaan järjestämään

sitten julkisista hankinnoista on todettava että siellä on edelleen kapasiteettia toteuttaa kotimaisten hankintojen lisäämistä aivan selkeästi

no eu politiikasta on tietysti se sanottava mikä maa ja metsätalousvaliokunnassa on moneen kertaan todettu ja lausuttu että metsäpolitiikka on pidettävä kansallisissa käsissä ja meidän hyvät käytänteet vietävä eurooppaan päin eikä tuotava sieltä lisäsääntelyä suomen metsiin ei millään muotoa ei myöskään kansainvälisillä ilmastosopimuksilla kovinkaan kepoisin perustein

siellä on edelleen noudatettava lakeja eli ei kai ympäristöministeriön roolin ole tarkoitus olla tuomioistuimena ja niin kuin todettu on kaavoitusta ohjaavia lakeja ja normeja ei olla purkamassa vaan tätä vahvistusmenettelyä

arvoisa puhemies

vielä tuohon hiilinieluasiaan on palattava sen verran että sehän perustuu ei biologiseen hiilinieluun vaan siihen että metsäpinta ala on suomessa vähenemässä

vaikka nykymenettelyä kyllä asiantuntijalausunnoissa on pidetty hyvänä niin en minä kyllä mitään erityistä suurta myllytystä vastustusta tälle laille kuitenkaan ole kuullut enkä myöskään omalta maakuntahallituspaikaltani kuullut mitään erityistä vastustusta ja keskustelua

meillä on hyvä aikuiskoulutusjärjestelmä joka pystyy nopeasti kouluttamaan ammattitaitoista henkilökuntaa hoitotyöhön ja siitä on myös hyviä tuloksia varmasti myös tilastollisesti

no lopuksi globaaleista haasteista on todettava se että perussuomalaiset ovat maaseutupoliittisessa ohjelmassaan suhtautuneet hyvin kriittisesti geenimuunteluun

mutta minulla on myös samanlainen kokemus kymmenen vuotta kuntapolitiikassa ja kuntayhtymien hallinnossa olleena no lähinnä kuitenkin ehkä sieltä kuntapuolelta että ehkä lautakuntien aika sillä tavalla on nyt ohi

minä ymmärrän kyllä tämän vuotos kummituksen ja sen keskustelun

jos ajatellaan vielä suomen maantiedettä pitkä ja harvaan asuttu maa ei meillä väestö ole räjähdysmäisesti kasvanut ja pajunpuskaindeksillä mitattuna tuolla teitten varsilla kyllä todella paljon on metsää

se on globaali haaste ja se voi muodostua hyvinkin herkästi rajat ylittäväksi haasteeksi tai haitaksi niin että me emme pysty estämään sitä mitä tuolla ilmassa liikkuu

siihen liittyvä toinen mörkö on tietysti kollaja ja ne ovat samassa paketissa mutta ei siitä nyt sen pitemmästi ei kannata tänä iltana varmasti ruveta vesirakentamista lisäämään

edelleenkin ymmärtääkseni ammattikorkeakouluissa hoitotyön koulutusohjelmassa suuntautumisensa voi kohtalaisen vapaasti valita jolloin tietyt hoitotyön koulutusalaopinnot eivät ole niin houkuttelevia

minua ihmetyttää semmoinen ajatus että meidän metsät olisivat radikaalisti vähenemässä koska meillä kuitenkin peltoja poistuu maatalouskäytöstä ja niille ymmärtääkseni kasvaa metsää ei mitään muuta

puhutaan vaikkapa joukkoistamisesta tai sähköisistä kuntalaisaloitteista koska kuitenkin elämme maailmassa missä tieto liikkuu eri tavalla kuin aikaisemmin ja totta kai myös kansalaisyhteiskunta jää edelleen elämään tämänkin jälkeen

geenimuuntelulla ei välttämättä pelasteta maailman ruokatilannetta aliravitsemusta

kuten on myös todettu tuossa valiokunnan kannanotossa ympäristöministeriö tuntee maakuntakaavoituksen ja varmasti sen neuvoa antava rooli säilyy jatkossakin

on huomattava että gmo ei myöskään torju maan eroosiota sitä ei estetä gmolla vaan on kiinnitettävä huomiota siihen miten muutoin hoidamme maatamme

ja vielä kerran todetaan että valitusoikeushan tästä säilyy eli oikeusturvaa voidaan sitten hakea sitä kautta

minä näen että siellä on myöskin sitten ihan oma roolinsa edelleenkin olla vaikutuskanavana samaten jos puhutaan vaikka vapaa aikatoimesta mitä edelleenkin arvostan kovasti suomalaisissa kunnissa urheiluseurat pienet budjetit mutta suuria väkimääriä liikutetaan kuitenkin

siksi mielestäni erityisesti ainakin olisi harkittava sitä että suomikin merkitsee hyvin tarkkaan ne tilanteet jolloin esimerkiksi eläinten kasvatukseen on käytetty geenimuunneltua rehua puhumattakaan muusta geenimuuntelusta

koulutusasiassa on todella tärkeää sektorien välinen keskustelu opetusministeriön ja työministeriön kanssa koska ne molemmat hoitavat osaltaan peruskoulutusta ja sitten taas toisaalta työvoimapoliittista koulutusta

ihmettelen suuresti että vihreät istuvat hallituksessa joka jatkaa silmää räpäyttämättä ikääntyneiden hiilivoimaloiden käyttöä vaarantaen uusien ja metsäenergiaa käyttävien voimalaitosten investoinnit

tässä toivon myös selkeää kannanottoa viitaten lakiin julkisista hankinnoista että kun näitä hoitotyön palveluntuottajia valitaan se kriteeristö on vanhuslähtökohtainen

arvoisa puhemies

kun ongelma on globaali tulee ratkaisun olla globaali ja niinpä tämä lakiesitys ei ole oikeudenmukainen ja vastuullinen ilmastopoliittinen ratkaisu

myöskin kirjaamiset tulevat jonkin verran lisääntymään

tämähän perustuu näihin ykn alaisen ipccn ilmastopaneelin linjauksiin prosenttimääräiseen päästöjen vähentämiseen ja päästökauppajärjestelmään jota tuleekin voida myös tarkastella kriittisesti

siis maakunnissa

edelleenkin näitten potilastietojärjestelmien keskinäinen keskustelu se miten saadaan toimimaan erilaiset sosiaali ja terveydenhuollon ohjelmat siinä kenttä on sekava ja viittaan edelleen sitran tutkimukseen jossa todettiin että yhden potilastietojärjestelmän malli suomessa on mahdollinen

edellinen keskustalainen elinkeinoministeri palveli suurteollisuutta rajoituksillaan eli tervehdinkin ilolla keskustan vastalauseessa todettua etteivät monet pienet energia alan tuottajat voi siirtyä syöttötariffijärjestelmään

toisaalta valvontaa on jo nyt mutta todennäköisestihän tämäkin tulee lisääntymään vaikka monissa kunnissa asiat ovat ihan kohtuullisessa kunnossa

ilmastolaki loisi suunnittelu ja seurantajärjestelmän

kysynpä vielä

ihan lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota vakavasti muistisairaan hoidon linjauksiin johon minun mielestäni myös vanhuspalvelulain on otettava kantaa

lama syvenee suomessa ja teolliset työpaikat katoavat mutta nyt ollaan aivan varmasti luomassa kotikutoista byrokratiaa lisää ja mahdollisesti karkottamassa lisää työpaikkoja ja näitä tehdään osin myös syyllistämällä

uskoakseni muistisairaudet nimenomaan kuuluvat vanhuuteen ja monet geriatrit ovat muistuttaneet vakavasti muistisairaan palliatiivisesta hoidosta ja jopa saattohoidosta elikkä uskon että nämä asiat ovat geriatrian tasolla ihan loppuun asti käsiteltyjä

ministerin välihuuto siitä että joku asia kuuluu toisen ministerin alalle on pöyristyttävä ja tämä osoittaa tämän hallituksen sektoroitumista ja sitä myöten ilmeisesti keskustelemattomuutta

me näköjään jatkamme edustaja virtasen kanssa tuota eilistä keskustelua

ei olla hallituksessa ei olla

samoin geriatrien koulutuksen tulee lääketieteen opetuksessa säilyä riittävänä kuten myös monien muiden ammattilaisten mihin täällä on otettu kantaa

arvoisa puhemies

menin tässä nyt ihan hämilleni tuosta edustaja mustajärven kommentista että näinköhän tuolla luki ei tullut valiokunnassa esille

oikea aikainen korjuuhakkuu myös tuottaa parempaa materiaalia sekä kemialliselle että mekaaniselle puunjalostukselle ja nyt kun polttoaineita tuodaan itämeren laivaliikenteen rikkirajoitukset tulevat nostamaan öljyn laivakuljetusten hintaa eli energian hintaa

mutta tähän ihmiskaupparaportoijan selontekoon liittyen asiantuntijakuulemisissa kyllä tuli selvästi esille sekin että lainsäädännöllisiä keinoja on jo olemassa

mutta edustaja myllykosken esitys on ilman muuta kannatettava

tästä keskusteltiin valiokunnassa ja perussuomalaiset tätä kannattivat mutta se ei sitten kuitenkaan ihan tuonne mietintöön asti noussut

auttamisjärjestelmä on jo olemassa mutta uhreja ei vain saada sitten tähän auttamisjärjestelmään ja sitä kautta niitä pahoja poikia ja tyttöjäkään ei saada kiinni

kotimaisen energian käytöllä on myös vaikutusta laitevalmistajien kautta maamme elinkeinoelämään työllisyyttä lisäävästi viennin mahdollisuuksista puhumattakaan

kalastuksella on perinteisesti ollut todella merkitystä leivän jatkeena mutta myös virkistysmielessä ja kalastuksella on kiistatta sosiaalinen ulottuvuus sitä kautta

päästökaupan ja päästöoikeuden matalan hinnan vuoksi fossiilisten polttoaineiden hinta on matala ja käyttö lisääntyy

uhrin asema on varmastikin aika heikko lähteä sitten pelon ja painostuksen alta peräämään niitä oikeuksiaan

ja varsinkaan jos on kysymyksessä vaikkapa ulkomainen uhri joka tässä tilanteessa on tilanne ei ole helppo

elikkä varmasti nyt niiden kannalta jotka törmäävät tähän ilmiöön on tärkeää pyrkiä siihen että he saavat tietoa tarpeeksi tunnistaakseen uhreja ja että meillä on koulutuksen kautta tietoa miten ihmiskaupan uhreja tunnistetaan ja miten heidät ohjataan auttamisjärjestelmään

ja muutoinkin tämän myllykoskenkin esityksen kautta voidaan korostaa kotitarvekalastusta ja myös tuolla lakiesityksen perustelutekstissä on todettu että itä ja pohjois suomessa sillä on perinteisesti ollut merkitystä juurikin niin kuin sanoin leivän jatkeena

suomessa olisi fossiilisten polttoaineiden matalasta hinnasta huolimatta luotava pitkäjänteistä politiikkaa uusiutuvilla kotimaisilla energiamuodoilla tuotetun energian saamiseksi kohtuuhintaiseksi

mutta kuitenkaan tämä ei sitten konkretisoidu täällä pykälissä ja kuten myös edustaja mustajärvi totesi on sitten näitä keinotekoisia leveyspiirirajoja kun sen sijaan pitäisi pystyä kyllä suomen kokoisessa maassa katsomaan kalavesiäkin yksilöllisesti koska paikalliset niitä ovat vuosikausia vuosikymmeniä vuosisatoja hoitaneet ja sitä kautta räätälöidä sitten tämmöisiä yksilöllisempiä ja palvelevampia ratkaisuja kuin mitä nyt niin jäykästi lain tasolle on kirjattu

pohjois pohjanmaalla maanviljelijät ovat tämän joutuneet kokemaan muun muassa tulvien noustessa pelloille ja tämä kertautuu monivuotisesti maataloudessa ja viljelyssä

en kyllä itsekään ole vesivoiman lisärakentamisen suurin kannattaja mutta ymmärrän sen että emme voi vastustaa kaikkia energiatuotannon muotoja suomessa

arvoisa rouva puhemies